tennilälle sanoa että mikäli tämä nykyhallituksen elvytys ei olisi toiminut oikea aikaisesti ja niin kuin se tällä hetkellä toimii niin jokainen teistä tietää että suomessa bruttokansantuotteeseen suhteutettuna työttömien määrä olisi vieläkin isompi kuin se on tällä hetkellä

työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan aiotusta työnseisauksesta tai sen laajentamisesta on tehtävä myös kahden viikon määräajassa ilmoitus sovittelijalle

arvoisa puhemies

ongelmat suomen työrauhajärjestelmässä ovat moninaiset ja tämä tekemäni lakialoite laittomiksi tuomittujen lakkojen vahingonkorvaustuomioiden mahdollistamisesta kohdistuu vain ongelmavuoren huippuun

tällä hetkellä myös ne maisterit yliopistoista jotka ovat lisäkoulutuspaikkojen vuoksi tällä hetkellä tulleet työmarkkinoille ilman että heille on olemassa työpaikkoja kunnes niitä isojen ikäluokkien eläköidyttyä vapautuu

sakon määrään vaikuttavat kunkin työmarkkinahäiriön kokonaistilanne vahingon ja syyllisyyden määrä työntekijäryhmän koko ja niin edelleen

arvoisa puhemies

myös työmark kinatuomioistuimen yhä uudelleen laittomiksi tuomitsemia lakkoja on jatkettu hyvityssakoista ja oikeudenkäyntikulukorvauksista huolimatta

arvoisa puhemies

se on ikävä kyllä totta ja erittäin suuri syy siihen miksi tätä lakia ei nyt voitu ottaa fysioterapeuttien kohdalla käyttöön

mutta tällä hetkellä on jo kehitteillä opetussuunnitelma jossa farmakologian opinnot todella kerätään sellaisiksi että niitä voidaan verrata muihin ammattiryhmiin ja että ne tulevat näkyviksi

koulu lasten yhdenvertaisuuden ja tulevaisuuden vahvistajana on ylivoimainen ja koulu tavoittaa kaikki lapset kaikki ikäryhmät ja löytää niin haluttaessa myös ne lapset joiden kotiolot tarvitsevat tukea

tällä hetkellä koulutus sisältää lääkeaineopintoja integroidusti eri fysioterapian alueilla ja sen vuoksi vertailu on aika vaikeaa

jatkossa on myös erittäin tärkeä kehittää tätä yhteistä koulutusta niin että myöskin synergiaedut eri ammattiryhmien kesken saadaan tässä koulutuksessa käytännön tasolle

rohkeutta tulee myös olla jatkaa tarvittaessa yhteydenottoa muihin kunnan toimijoihin ja myös oppilashuoltoryhmässä valvoa että toiminnalla saadaan haluttu vaikutus aikaan

koulu voi antaa mahdollisuuden kokeilla harrasteita eri liikuntamuotoja saada kulttuurikokemuksia sekä oppia arjen taitoja kuten kotitaloutta ja kotitalouden hoitoa

arvoisa puhemies

laittomat lakot horjuttavat työehtosopimusjärjestelmän perusrakenteita ja ainoastaan toimiva työehtojärjestelmä mahdollistaa laillisuuden vahvistamisen ja ehkäisee ennalta laittomuuksien aiheuttamia vakaviakin seurauksia

onkin tärkeää että kotitalousopetus saadaan kouluihin jo ala asteelle niin että myös terveyskasvatus saadaan osaltaan toteutumaan myös kodinhoidon ja ravintotietouden kautta

suomen työehtojärjestelmä rakentuu siten että työsopimuskaudeksi työntekijöille turvataan työn tekemisen ehdot ja työnantajalle työrauha eli varmuus siitä mitä ehtoja noudattamalla työntekijät eivät ryhdy työtaisteluun sopimuskauden aikana

juuri nyt kun lasten käytös ja keskittymishäiriöt kotien arjen taitojen katoaminen ja lyhyet nukkumisajat ja kakkostyypin diabeteksen ja osteoporoosin esiintyminen jo lapsuusiässä ovat tätä päivää meidän tulisi muistaa että aivot kehittyvät liikkumisen myötä

kuten edellinenkin puhuja sanoi niin tämä tehty lakialoite on erittäin tärkeä ja itse asiassa on tärkeää myöskin että maan ja kiinteistöjen myynti saadaan linjattua myös kansallisen turvallisuuden osaksi ei vaan vastavuoroiseen maanhankintaan perustuvaksi

oppimisen tukeminen liikunnalla on tärkeää

toimiva työrauhajärjestelmä edellyttää muun muassa sitä että jos ryhtyy laittomaan toimintaan lainvastaisesta työtaistelutoimesta aiheutuu asianosaiselle riittävän tuntuvat seuraamukset

maan ja kiinteistöjen myynnin vapauttamista kuntien kannalta perusteltiin salikeskusteluissa aikanaan muun muassa kuntien kiinteistöverotuotolla ja harvaan asuttujen alueiden piristyvällä elinkeinoelämällä

oppimishäiriöiden hoitona muun muassa käytetään sensorisen integraation menetelmiä mikä ehkäisee ja parantaa myös rauhattomuutta ja urauttaa aivojen neuroni ja synapsikehitystä toivottuun ja lapsen oppimista tukevaan suuntaan

monella maalaiskunnalla elinkeinoelämän asiakasmäärät ovatkin paikkakunnalle muuton ja kesäasukkuuden myötä kasvaneetkin mutta kiinteistöveroja on yhä useammin pitänyt periä ulosoton kautta

lakiesityksen mukainen säännös toimisi myös laittomien työtaistelujen ennalta ehkäisevänä tekijänä

väitän että suomen kouluissa edelleen jätetään käyttämättä optimaalisesti aivojen kehityksen ja taitojen oppimisen herkkyyskaudet ne lyhyen aikaa auki olevat kehitysikkunat jotka takaavat muun muassa fyysisten liikuntataitojen oppimisen helpoiten

työelämä ja tasa arvovaliokunta otti nimenomaan kantaa työllisyyskertomuksessa siihen että nämä määrärahat myöskin viime vuonna myönnettiin sen verran myöhään että kaikki kunnat eivät myöskään ehtineet niitä käyttää

maan turvallisuuden puitteissa strategisesti tärkeiden alueiden listaaminen on itsessään kannatettava asia mutta itse asiassa kaikki maan myynti etan ulkopuolisille henkilöille ja yhteisöille sekä vuokraaminenkin tulisi kyllä mielestäni kokonaan saattaa luvanvaraiseksi

haluan myös todeta että vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan laittomaan tekoon syyllistynyt on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuvat vahingot

liikuntataitojen oppiminen antaa niitä työkaluja aikuisuuteen mitä tarvitaan muun muassa työkyvyn ylläpitämiseen tai tuki ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn ja hoitoon

toinen on se että jos meillä ei ole vientiteollisuudella asiakkaita niin ikävä kyllä me emme voi mennä siihen että me vaan työllistämme ja työllistämme ja työllistämme jos kukaan ei niitä palveluja tai tavaroita käytä

lakiesityksen mukaisesti tämä on kohtuullista jos laittomuuteen syyllistynyt osapuoli ei kunnioita työtuomioistuimen ratkaisua vaan jatkaa sen jälkeenkin laitonta työtaistelua

lisäksi meillä on aivan selvä tilanne se että kela ei voi ruveta yksittäistä säätiötä tai valtio yksittäistä suomalaista yritystä normaalisti toimivilla markkinoilla erikseen tukemaan

tukea tarvitsevien tai vammaisten oppilaiden kouluviikkoon tulee kuulua automaattisesti tarpeen mukaan myös toiminta ja fysioterapia sekä osaava sovellettu liikuntaopetuksen apu tarvittavat apuvälineet ja riittävät terapiat ja tämän toteutuminen vaatii osaavan kouluterveydenhuollon ja halun toteuttaa koulupäivää yhdessä opettajien kanssa

kysymys on myös laittomuuden kohteeksi joutuneen osapuolen oikeussuojasta myös yritysten liikekumppaneiden ja ihmisten laajemminkin koko suomen yrityskentässä

siihen myöskin perustuu se että ei julkinen sektori voi pelkästään työllistämiseen keskittyä

nyt asia on sikäli muuttunut että pääosa alueen myyntihintojakin nostavista kiinteistö ja maakaupoista on venäläisten tekemiä ja lisähuolta keskustelussa onkin nyt herättänyt kauppoihin liittyvät maa alueet kauppojen rahoitustausta ja bulvaanien käyttö

meillä on monta muutakin säätiötä invalidisäätiö muun muassa ja uskon että kaikki olisivat varmaan rahaa siihen tarkoitukseen ottamassa

sanoisin niille joiden mielestä vahingonkorvaus olisi tuplasanktio että työelämässä on jo tällä hetkellä esimerkkejä

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että myös eduskunnassa keskustellaan pääkaupunkiseudun roolista koko suomen talouden ja kehityksen edelläkävijänä

minun mielestäni nyt pitäisi kaikki voimat tähdätä siihen että me aidosti mietimme ja valvomme että lasten ortopedia toteutuu jatkossa

muun muassa tasa arvolain rikkominen josta voidaan tuomita sekä hyvitys että vahingonkorvaus kerätyt sekä hyvityssakkoon että vahingonkorvaukseen

onkin täysin käsittämätöntä että kunnilla ei kuitenkaan ole varaa koulujen kerhotoimintaan tai riittävään ja osaavaan neuvolaseulontaan jossa jo erityisopetusta mahdollisesti myöhemmin tarvitsevat lapset saataisiin kiinni ja heille voitaisiin järjestää jo koulu uran alusta asti heidän tarvitsemansa tuki ja se onnistumisen ilo

pääkaupunkiseutu on myös suomen hallinnon ja julkisen näkyvyyden ydinalue ja siksikin tärkeä esimerkiksi suomen yrityshoukuttelevuuden ja investointien hakeutumisen näkökulmasta

työmarkkinahäiriköinti voi vahingoittaa myös koko toimialaa niin että työpaikat katoavat muualle globaalissa taloudessa entistä helpommin

erityisluokassa varsinkin onnistuminen tai vertailu vain omiin suorituksiin ei muihin oppilaisiin lisää onnistumisen iloa ja jatkuvat pettymykset ja huonommuuden tunne heikentävät sitä vastoin oppimista ja kouluviihtyvyyttä

myös kansainvälisyys voidaan kääntää täällä eduksi esimerkiksi monipuolisen kielenopetusmahdollisuuden muodossa

löytyykö alueelta hyvien kulkuyhteyksien varrelta korkeatasoista ja kohtuuhintaista asumista päivähoitoa kieliopetusta ja perheiden tukipalveluja

ammatilliset kouluelämän kulttuurit pitäisi myös päivittää aktivoimaan nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön lapsen oppimisympäristön rakentamiseksi oppimisen iloa vahvistamaan

etelä suomen hyvinvointi ja palvelujen toimivuus ovat ydinasioita silloin kun ihmiset haluavat asua ja tehdä työtä tietyllä alueella

valtiollisen päätöksenteon vakaus talouden ja verotuksen ennustettavuus sekä pääkaupunkiseudun koulutusmahdollisuudet ja arjen sujuvuus houkuttelevat maahamme pääkonttoreita eivät vain myyntikonttoreita

pietari tallinna ja tukholma ovat lähimmät kilpakumppanit ja senkin vuoksi meidän on pidettävä huoli siitä että helsinki alueena ja koko kyseinen metropolialue toimii aidosti houkuttelevana yritysympäristönä

perheet muuttavat isompien asuntojen tarpeen myötä helsinginniemen ulkopuolelle

toisaalta hyvin koulutetut työssäkäyvät lapsiperheet tulevat keskusta asuntojen sukupolvenvaihdoksen myötä jäämään myöskin ydinkeskustaan pieniinkin koteihin halutessaan selvitä autottomina palvelujen keskellä

myös palvelujen saannissa on oltava käytössä kaikki vaihtoehtoiset palveluntuottamistavat seudullisesti kuntien yhteistyönä järjestettyinä ja ennen kaikkea kansalaisten vapaasti valittavina

yritysten ja kolmannen sektorin mukaan ottaminen julkisten ja yksityisten tilojen yhteiskäyttö sekä tarvittavan työvoiman asuttaminen ovat tekijöitä joilla pääkaupunkiseudulle saadaan kestävää työllisyyspolitiikkaa sekä arjen turvallisuutta

taajamaliikenteen kehittäminen esteettömäksi verovaroin tuetuksi ja kohtuuhintaiseksi helpottaa myös ikäihmisten arkea ja palveluihin pääsyä

pääkaupunkiseutu antaa oivan mahdollisuuden miettiä vakavasti myöskin sitä miten paljon hoivapalveluja tarvitsevan väestönosan ja ulkomailta muuttaneiden ei suomea puhuvien vanhusten asuminen järjestetään niin että hoitohenkilöstön aika ei kulu liikenteessä

voidaan niin haluttaessa rakentaa tiivis työpaikka palvelu ja asumiskokonaisuus jossa alueiden erilaiset ominaisuudet ja niiden perusteella rakentuvat eriluonteiset kotiseudut ovat asioita joista metropolialueen asukkaat voivat aidosti olla ylpeitä

arvoisa puhemies

tämä tämän hetken lakihankehan tai siis lakiehdotus nimenomaan on jatkoa tälle avola hankkeelle eli avo ja laitoshoidon rajanvedon poistamiselle jonka ensimmäinen vaihe hyväksyttiin jo aikanaan täällä salissa silloin kun kansaneläkkeitä alettiin maksaa laitoshoidossa oleville potilaille

itse näen koko tämän avola hankkeen erittäin tärkeänä ajatellen sitä että meillä kuitenkin pitäisi päästä kaste ohjelman mukaisiin tasoihin kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten hoidoissa ja niissä palveluissa joita sinne avopuolelle viedään

tulevaisuudessa tavoitteena on se että ihmisellä on oikeus päästä sieltä kotoa tarvittaessa toimintakykyselvityksiä varten sairaaloihin kuntoutusta varten laitoksiin välillä intervallihoitoon laitoksiin tai omaishoidon vapaapäiviksi laitoshoitoon jossa samalla päivitetään kaikki tätä ihmistä koskevat terveys ja sosiaalitiedot

siinä tämmöinen ylimääräinen tukien anominen poistaminen jälleen käyttöön ottaminen ja muu olisi tullut liian monimutkaiseksi

sen vuoksi tämä lakiehdotus on ihan hyvä ettei tässä enää ihmistä luokitella tuen saajaksi sen perusteella missä hän asuu vaan sen perusteella mikä on hänen toimintakykynsä ja hoidettavuusasteensa silloin kun tätä tukeen oikeutettua toimintatasoa arvioidaan

kallio muistaakseni joka sanoi näin alinta ja keskihoitotukea saaville ihmisille nämä maksut tässä lakiehdotuksessa kasvavat ja näin todellakin on

tässähän idea on se että myös tällä lailla pyritään vaikuttamaan siihen että kotihoitoa kalliimpi laitospaikka ei olisi järjestelyltään houkutteleva silloin kun ihmisen toimintakyky ei edellytä vielä laitoshoitoa

eli jos meillä on hyväkuntoisia ja parempikuntoisia ihmisiä niin heidän oikea hoitopaikkansa ei ole laitos vaan toivottavasti koti tai palveluasunto tai ryhmäasunto tai mitä asumisvaihtoehtoja tähän jatkossa tullaan kehittämäänkään

tosin silloin sitten taas nämä valtionosuudet kyllä siltä osaltaan pienenevät niin että tuskin mikään kunta tästä rikastuu

mutta se minkä näen tässä itse asiassa vaikeutena on se että näille ihmisille joilla ovat keskeytyneet hoitotuet siinä vaiheessa kun he ovat laitokseen aikanaan joutuneet nämä maksut automaattisesti palautuvat

mutta ongelma on se että ne ihmiset ovat melko varmasti tällä hetkellä eri hoitoisuusluokassa kuin ovat olleet kun ovat siihen taloon tulleet

eli saattaa olla että siellä olisi tarvetta myöskin korottaa hoitoisuusluokkaa ja se on silloin sen laitospaikan virkamiesten ja toimihenkilöiden ammattilaisten tehtävänä katsoa että ne hoitoisuusluokat ovat oikeat ja että tämä ihminen aidosti saa sen rahan mikä hänelle sen toimintakyvyn ja hoitoisuusasteen mukaan kuuluu

on aivan totta että tällä hetkellä voidaan tuomita jo näihin normaaleihin vahingonkorvaustuomioihin mutta se tapahtuu käräjäoikeudessa ja se ei taatusti ole paras paikka näille koska se on hidas ja epävarma ajallisesti

silloin yhteiskunnan tehtävä on huolehtia siitä että nämä omaiset mahdolliset holhoojat taikka sitten ihan sosiaalityöntekijät siellä laitospaikassa ovat tietoisia siitä että nämä pitää hakea ja pystyvät neuvomaan joko ihmistä itseään omaisia taikka sitten jotain lähimpiä hakemaan sen hoitotuen

mielestäni silloin olisi tosi tärkeätä se että laitospaikka todella huolehtisi siitä että näille ihmisille tulevat tuet haetuiksi

tässä on aika vähän aikaa siihen koska jos tämä astuu voimaan vuoden alusta niin osa kunnista on vielä autuaan tietämättömiä koko tästä lakiuudistuksesta

kela itsessään on varautunut siihen että näiden hakemusten ajaksi sinne resursoidaan lisää väkeä tekemään tätä työtä

tämä lakialoite on tehty silloin ja silloin tämä varsinainen lakko oli vasta uhka

ensinnäkin mikäli me emme lisää rahaa niille ihmisille joilla on olemassa mahdollisuus käyttää myöskin sitä ostovoimaa niin meillä kaatuvat ne loput palveluyrityksetkin jotka vielä ovat olemassa

niiden palvelujen ostamiseen tarvitaan rahaa ja sitä rahaa määrällisesti on taatusti enemmän siellä tuloluokkien yläpäässä kuin alapäässä

lakiesityksessä annetaan entistä parempi mahdollisuus ei siis pakote yrityksille ja yhteisöille turvata omaisuuttaan ja yritystoiminnan substanssia

menettely on kuitenkin kohtuullisen raskas sekä työntekijä että työnantajapuolelle eikä kyseinen tutkintatoiminta myöskään menetetyllä työajalla mitattuna ole kovinkaan ilmaista

senkin takia on tärkeää että lain toteutumista seuraava seurantaryhmä paitsi on koko ajan selvillä tietosuojavaltuutettujen resursoinnista myös kirjaa työnsä yhteydessä tunnistamistietojen käsittelyn ja lain soveltamisen aiheuttamat yritysvaikutukset yhteisötilaajatyönantajalle raporttiinsa

anteeksi jäin niin haltioituneena kuuntelemaan valiokuntamme puheenjohtajan puhetta että unohdin että omani oli seuraavana

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa todella mietinnössään että eroamisikärajojen avulla hallitaan sotilashenkilöstön ikärakennetta maanpuolustuksen kokonaisuutta ajatellen sekä mikä tärkeää tuetaan sotilaskoulutetun reservin muodostumista

arvoisa puhemies

sotilaseläkkeissä on kuten puheenjohtajamme rehula juuri sanoi eroa vaisuuksia tavallisiin eläkelakeihin verrattuna

arvoisa puhemies

sain juuri ilmoituksen että helsingin käräjäoikeus kielsi tänään nord streamia räjäyttämästä miinoja merivaltausalueella eli tässä on kyse tästä erään suomalaisen liikemiesryhmän kaivoshankkeesta

ylempien sotilasvirkojen määrä on suhteellisen vähäinen mistä syystä suurella osalla sotilasvirassa olevista ura ja samalla palkkakehitys jää tasolle joka ei varsinkaan noususuhdanteessa houkuttele hakeutumaan sotilasuralle varsinkin kun korkeakoulutasoinen sotilaskoulutus ja myös teknologiset ja johtamistaidolliset opinnot antavat hyvän pohjan hakeutua paremman palkkauran ja samalla myös paremman eläkkeen mahdollistavalle siviilityöuralle

kehittyvän ja kansainvälistyvän tieto ja sotilasteknologian sekä kielitaitovaatimusten lisääntymisen takia on kuitenkin voitava turvata puolustus ja rajavalvontauralle jatkossakin motivoituneita ja fiksuja nuoria

yrittäjien puhe jatkuu

kuten myös suomen yrittäjät on monessa yhteydessä tuonut esiin on suurin osa suomalaisista vähittäiskaupan yrityksistä yrittäjävetoisia ja ne työllistävät lähinnä yrittäjän ja tämän perheen

vaikka kauppojen aukiolon vapauttaminen parantaakin teoriassa yrittäjän vapautta työaikojen suhteen niin mielestäni vapaus todellisuudessa ei todellakaan ole aitoa valinnanvapautta

puolustuskykyyn ei riitä yksiköiden työhyvinvoinnin lisääntyminen eivätkä pelkät määräykset fyysisen kunnon ylläpitämisestä eivätkä sotilaskotien kuitupitoiset munkit tarvitsemme puolustusvoimiin rajavartiointiin ja poliisiin myöskin työehdot jotka osaltaan tekevät niille aloille houkuttelevia työpaikkoja joilla maamme kansalaisturvallisuus taataan jatkossakin

toimintaympäristön paine tiettyihin aukioloaikoihin esimerkiksi täällä jo moneen kertaan mainituissa isoissa kauppakeskuksissa vaikeuttaa yrittäjän oman vapaa ajan ja perheyhteisön tilannetta

työntekijän palkkaaminen iltaisin ja viikonloppuisin on kallista suhteessa aukiolon tuottamaan hyötyyn puhun lähinnä erikoiskaupoista ja vaateliikkeistä ynnä muuta

palkkasopimusten lisäkorvausten takia yrittäjä voi useimmiten joutua pakosta itse työskentelemään illat ja viikonloput

perheen yhteisiä vapaita on entistä vähemmän mikä ei todellakaan tue parisuhdetta eikä lasten kasvua yrittäjän työhyvinvoinnista useimmiten puhumattakaan

arvoisa puhemies

yksinyrittäjälle on kuitenkin kyseessä aito kulu jonka kattamiseen on myynti myös sunnuntaisin tuplattava ja lain tullessa voimaan nykyiseen taantuma aikaan onkin itse asiassa pakko kyseenalaistaa sekä yrityksen kannattavuuden takaavien ja ostavien asiakkaiden määrä että myös kuntien kyky huolehtia vuoropäivähoitopaikkojen riittävyydestä ja järjestämisestä

en oikeastaan olisi uskonut että yrittäjänä joudun olemaan joistain asioista samaa mieltä kuin vasemmistoliitto mutta nyt äskeiseen puheenvuoroon viitaten näin kuitenkin tällä kerralla on

täällä on esitetty myöskin ajatuksia että silloin kun kunta ei pysty järjestämään tällaista vuoropäiväkotia tai sunnuntaipäivähoitoa voisi itse palkata jonkun muun hoitajan kotiin hoitamaan lapsia

tällä lailla ilmaisemme myös arvot jotka liittyvät oikeuteen lepoon ja vapaapäiviin suhteessa työssäjaksamiseen arjen ja pyhän työn ja levon suhteeseen sekä myös yksinyrittäjän oikeuteen viettää viikonloppuja lomia ja vapaapäiviä ystävien ja perheiden kanssa

kauppakeskusten ja kauppiasyhdistysten oli sikin hyvä tarkastella mahdollisuutta osoittaa kauppiaskeskittymän yhteyteen tila lasten päiväkodille

henkilökohtainen mielipiteeni on kuitenkin että erikoisliikkeiden yrittäjien ja yksinyrittäjien velvoittaminen kauppansa aukipitämiseen kuutena päivänä viikossa kauppiaskeskusten vuokrasopimusten yhteydessä on nykyaikaista maaorjuutta ja heikentää perheellisen yksinyrittäjän työhyvinvointia

se voi olla positiivinenkin asia koska ehkä tämän lain avulla saamme myöskin erikoiskaupat ja pienet lähikaupat takaisin kivijalkoihin ja katujen ja teiden varteen avoimen taivaan alle